jyväskylässä esiintyi tämmöinen vasta perustettu saamelaisyhdistys barbmu ja se miksi he olivat jyväskylässä eivätkä tampereella niin kuin aiemmin johtui siitä että jyväskylän kaupunki antoi heille ilmaiseksi kokoontumistilat joissa he viettivät tätä merkkipäiväänsä

entisenä korostan entisenä reviisorina tilintarkastajana ja sisäisenä tarkastajana kiinnitän tässä kuntalain uudistuksessa huomiota nimenomaan tilintarkastuskohtaan ja olen pannut asiasta paperille seuraavaa

karjalan kieli jota olen tässä periaatteessa edustanut vaikka en osaa puhua sanaakaan on saanut hallituksen päätöksellä vähemmistökielen aseman mikä oikeuttaa mahdollisen rahallisen tuen hakemiseen eulta karjalan kielen elvyttämiseen

tänä iltana ystäväni kollegat pohjoisesta lapista ja pohjois pohjanmaalta ovat puhuneet erittäin lämpimästi saamelaisista ja heidän puolestaan

arvoisa herra puhemies

minä toivon että he tutkivat kun minä en tiedä asiaa onko tälle saamen kielelle mahdollisuus saada myöskin eulta rahnaa eli euroja heidän omaan toimintaansa

kuntalain perusteissa tulee olla selkeästi sanottu että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toiminnan tulee perustua kunnassa eri vastuualueille ennalta laadittuihin suunnitelmiin joissa lähtökohtana ovat valtuuston vahvistama talousarvio nykyinen organisaatio taloustilanne tehdyt sitoumukset ja päätökset sekä tiedossa olevat ulkoiset ja sisäiset uhkatekijät unohtamatta koko kuntakonserniin kuuluvien yksiköiden toiminnan vaikutusta peruskuntaan

tulin päivällä todenneeksi että olen tässä salissa vähäväkisen kansanosan edustajana ja siksi olen murheissani muutamista hallituksen ratkaisuista koskien tätä vuotta ja ennen kaikkea tulevaisuutta

tutkikaa se ja tehkää edelleenkin hyvää työtä saamelaisten hyväksi

kunnanhallituksen on varmistettava että valvonnasta ja riskienhallinnasta syntyy kirjallista dokumentointiaineistoa jonka pohjalta johtavien viranhaltijoiden toimesta laaditaan määräajoin yhteenvetoraportit merkittävistä poikkeamista tai riskeistä lautakunnille johtokunnille kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle toimitettavaksi

tämä kaikki vaikuttaa siihen että peruskunnat niin varakkaat kuin köyhemmätkin pääsääntöisesti joutuvat nostamaan kunnallista veroprosenttiaan ja se taas vaikuttaa siihen että kuntalaisille jää siihen paljon puhuttuun tilipussiin entistä vähemmän euroja joilla elvytetään paikallista yritystoimintaa

kunnanhallitukselle on erittäin merkityksellistä saada kirjallista tietoa pitkin vuotta valvonnan tuottamista huomioista jotta se voi täyttää lainmukaisen velvollisuutensa raportoida toimintakertomuksessa kertomusvuoden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä arvioida tulevaa kehitystä

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasi totesi päivällä avauspuheessaan että olemme kaikki samassa veneessä tarkoitti ilmeisesti hallitusta ja oppositiota mutta olemmeko me siinä

perusteluissa tulee myös korostaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajantasaista seurantaa sekä palvelutarpeiden muutosten ennakointia

minusta valtuuston tulisi vaatia että yhtiöiden antama dokumentointi kunnan konsernijohdolle on samantasoista kuin se on yhtiön omalle hallitukselle

sisäisen valvonnan pitää vihdoin päästä irti eurojen käyttöön painottuneesta seurannasta

valvonnassa nykyistä keskeisemmälle sijalle tulee asettaa itse tuotetun tai ulkoa ostetun palvelun saatavuuden laadun ja riittävyyden seuranta ja niissä tapahtuvat muutokset etenkin heikennykset

useimmilta kunnilta puuttuu sisäinen tarkastaja joka koordinoi tarvittaessa ohjaa valvonnan ja riskienhallinnan sekä suunnittelua että toteutusta

ulkoisen tilintarkastajan näkökulmasta suurin ongelma on saada luotettava käsitys todellisesta valvonnasta koska sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelmia ei ole aina laadittu kaikille toimialueille ja jos on niin valvontatoimenpiteitä ja havaittuja epäkohtia sekä mahdollisia toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi ei ole muistettu riittävästi dokumentoida

mitä me tällä rahalla saamme

olen ajatellut ja tulen esittämään tässä tulevan kolmen vuoden aikana että myöskin kunnallisvero tulisi progressiiviseksi

tilintarkastaja on tähän asti joutunut muodostamaan tilintarkastuskertomukseen tulevan kantansa liiaksi omiin tarkastushavaintoihinsa ja viranhaltijoiden suullisiin sitaateissa vakuutteluihin perustuen

lakimuutos antaa jatkossa ulkoiselle tarkastukselle selkeästi paremmat lähtökohdat arvioida tilintarkastuskertomuksessa kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta

tilintarkastusasia on lakiehdotuksessa mielestäni kaikin puolin ok

kunnallisverotuksen muuttaminen tulojen mukaan kiristyväksi olisi oikeudenmukaista ja asiaa on syytä pitää keskustelussa mukana

tämä on aiheuttanut tilintarkastusyhteisöille monenlaisia ongelmia muun muassa tilauskanta on muuttunut radikaalisesti melkein yhtenä yönä

tämän takia arvoisa puhemies minäkin nostan tämän tänne agendalle

kysyin valtiovarainvaliokunnassa puheenjohtaja sasi oli paikalla jutta urpilaiselta meidän ministeriltämme mikä tämä prosentti tällä hetkellä on kun minun käsitykseni mukaan se on alta yhden prosentin

on syytä keskustella kunnallisverotuksen muuttamisesta progressiiviseksi

tästä on seurannut merkittäviä henkilöstöongelmia yllättävää resurssipulaa pätevistä tarkastajista ja muita sopeuttamistarpeita

arvoisa puhemies

tässä muutama saatesana tuleville vuosille

eli kyllä nämä suuria summia ovat ja niin kuin vanha sananlasku sanoo että kannettu vesi ei kaivossa pysy niin kyllä se näyttää pitävän paikkansa

minä olen huolestunut siitä että meidän jälkeläisemme parin kolmenkymmenen vuoden kuluttua maksavat niistä virheistä joita tämän päivän eduskunta ja hallitusryhmät lähinnä ovat tässä salissa tehneet

tällöin poistui perinteinen katumaksu manttaalimaksu asuntotuloverotus ja kiinteistöjen harkintaverotus

näillä sanoilla huolestuttavilla sanoilla haluan kiinnittää paitsi puhemiehen niin myöskin hallituspuolueitten edustajien huomiota tähän asiaan

meille lupailtiin vähän sitäkin virkamiesten taholta että kiinteistövero ei tule missään olosuhteissa olemaan suurempi kuin vanha katumaksulaki

tähän eräs syy on se että monessa kunnassa kunnanhallituksen toiveesta kiinteistöveroa on nostettu siten että näitä kiinteistön verotusarvoja on nostettu kohti käypää arvoa

tänä päivänä kun tonttien arvoa on nostettu sen maapohjan hinta on merkittävästi korkeampi kuin sillä sijaitseva rakennus ja tämä on aiheuttanut ongelmia monille eläkeläisille siinä mielessä että he ovat joutuneet luopumaan tästä omasta kodistaan

arvoisa puhemies

on käynyt jo tänään varmaan selväksi arvoisa puheenjohtaja että me perussuomalaiset emme pidä hyvänä sitä mitä hallitus kokoomuksen johdolla viikko sitten täällä esitti eli kokoomus pyrkii aktiivisesti nostamaan kiinteistöverojen alarajoja

kysymys kuuluu

jos poliisihallintoa verohallintoa käräjätuomareita syyttäjävirastoja ja näin poispäin heidän määrärahojaan vähennetään jatkuvasti niin toivon ministerin kautta koko hallitukselle menevän tiedon miten tämä yhtälö pelaa jossa resursseja vähennetään

olen itse korostanut sitä että viime kädessähän peruskuntien valtuustot määräävät sen kiinteistöveron suuruuden tämän haarukan puitteissa mutta jos jatkuvasti alarajoja nostetaan niin tämähän on pakkoverotusta tältä osin

sama asia siis kiinteistövero koskee myöskin asunto osakeyhtiöitä joissa asuu osakkeenomistajia ja he maksavat sen vastikkeessaan ja kiinteistövero koskee myöskin kuten tiedetään kiinteistöosakeyhtiöitä jotka ovat pääsääntöisesti vuokra asuntoja eli vuokralaiset joutuvat tätä kautta maksamaan myöskin kiinteistöveroa

kukaan ei pääse tästä asiasta kuin kissa veräjästä

arvoisa puhemies

museovirasto tässä valtakunnassa käyttää melkoista päätösvaltaa kun se määrää peruskunnissa suojeltaviksi vanhoja rakennuksia jotka ovat erittäin huonokuntoisia

olisiko jatkossa mahdollista että panisitte alulle sellaisen asian että museovirastolle myönnettäisiin vuosittain budjetissa tietyt rahat joiden puitteissa museovirasto määrää suojelukohteita

nythän on niin todellakin valtakunnassa että eivät pienet kunnat kykene omalla kustannuksellaan kunnostamaan suojelukohteiksi määrättyjä rakennuksia vaan ne rapistuvat entistä enemmän

olen esittänyt tämän kysymyksen museoviraston pääjohtajan kuulemisessa ja hän piti sitä erittäin hyvänä asiana

kuten olemme todenneet ainakin täällä oppositiossa niin eun erilaiset direktiivit kaventavat myöskin tämän salin eli eduskunnan päätösvaltaa

maatalousjaoston puheenjohtaja edustaja reijoselle sanoisin että kyllä nämäkin asiat kiinnostavat meitä kaupungin kasvatteja jotka haluamme olla myös maaseudun asialla

jos ja kun se toteutuu ehdotuksen edellyttämällä tavalla niin peruskuntien valtuutettujen valta kapenee jatkuvasti

me haluamme toisin kuin hallitus taata maamme asukkaille kohtuullisen toimeentulon ja elämisen mahdollisuudet kaikkialla suomessa

tästä syystä emme olisi hallituksen tavoin tiukentaneet emmekä heikentäneet maatalouden luopumistukien ehtoja

kotikylässäni jyväskylässä olemme lähteneet takavuosina a liikelaitostamaan ja b yhtiöittämään erilaisia toimintoja jotka periaatteessa ovat ihan hyviä asioita sinänsä

maamme petoeläinpolitiikka puhuttaa jatkuvasti kansalaisia

itse olen saanut palautetta ähtäristä missä karhut tallustelevat omakotitalojen marjapensaissa aiheuttaen kauhua lapsiperheissä

olisikin syytä harkita riittävien kaatolupien antamista sinne missä karhut sudet ahmat ovat asukkaille ja muun muassa poroelinkeinonharjoittajille harmiksi

eikö niin

aluksi esitän julkisen kiitoksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja tuija braxille sekä koko valiokunnalle

arvoisa puhemies

lopuksi

tarkastusvaliokunnan perushavainto on että tekstissä on paljon sanasta sanaan samoja kappaleita kuin vuoden takaisessa hallituksen vuosikertomuksessa ainoastaan vuosiluku ja jokin numerotieto on päivitetty

eli tässäkin tapauksessa tämä eu direktiivi niin kuin äsken totesin sen määräykset kun toteutetaan tässä eduskunnassa niin meidän kuntalaisten luottamushenkilöiden valinnat peruskunnissa entisestään vähenevät

tarkastusvaliokunta toivoo että raportoinnissa on saatava aikaan nykyistä vahvempi ote talousarviotavoitteiden ja määrärahojen sekä niistä raportoinnin välillä

kun tässä kerrotaan että toiminnan hinnoittelun olisi oltava markkinaperusteista kun kunta näitä yhteisöjä perustaa taikka ei perusta ja tässä tapauksessa kun kunta ei perusta niin kuitenkin kunnan toiminnan pitää olla markkinaperusteista

tarkastusvaliokunnan mielestä vuosikertomusta tulee uudistaa siten että sitä on kiinnostavaa lukea ja se antaa kansanedustajille ja muille lukijoille mahdollisuuden arvioida julkisen talouden tilaa talousarvion toteutumista hallinnonalojen toiminnan tuloksellisuutta sekä hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista

nyt tämmöisten yhteisöjen jotka hoitavat näitä asioita peruskunnissa pitää hinnoitella tuotteensa joita he myyvät ja markkinoivat samaan hintatasoon kuin yksittäisten yksityisoikeudellisten osakeyhtiöiden

mutta tämä on kummallista

kyllähän peruskuntakin tuottaa palveluja ja kun se ei tavoittele voittoa niin monessa tapauksessa ainakin jyväskylän esimerkki on sellainen se on pystynyt tuottamaan nämä palvelut edullisemmin kuin meidän mahdollinen yhtiö

hallituksen vuosikertomus muodostuu neljästä eri osiosta jotka ovat hallituksen vaikuttavuusselvitys ministeriöiden tuloksellisuusselvitys tilinpäätöslaskelmat ja toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

nämä muutamat asiat arvoisa puhemies olivat minulla sydämellä ja olen nyt saanut itseäni tässä näillä sanoilla purettua

olisikin syytä harkita että nykyisestä neljästä erillisestä kertomuksen osasta päästäisiin yhtenäisempään raportointiin ja myös kertomusten sivumäärää tulisi vähentää

vain tilinpäätöslaskelmat voisivat edelleen olla omana kokonaisuutenaan

valiokunnan ehdotus perustuu siihen että kun kertomuksen sisällön tarkoituksena on mahdollistaa aito vuoropuhelu hallituksen ja eduskunnan välillä niin nykykäytäntö eli toimintakertomustyyppiset tekstit ei sovellu tähän tarkoitukseen

hallitus on useaan otteeseen käyttänyt eurokriisin aiheuttamaa taantumaa syyllisenä kauden alussa asetettujen taloustavoitteiden karkaamiseen

eurokriisillä on luonnollisesti ollut erittäin negatiivinen vaikutus suomen talouteen mutta kataisen hallitus on kuitenkin ollut keskeinen tekijä eurokriisin virheellisessä hoidossa

hallitus on kuitenkin tiedostanut sen finanssipolitiikan faktan etteivät julkisen talouden tulot tällä hetkellä riitä kattamaan julkisen talouden menoja

oppositio on yrittänyt auttaa hallitusta sen vaikeuksissa

toimet toteutetaan pääsääntöisesti ensi vuonna

päivä joulukuuta

onko muita ehdotuksia

ei ole kannatettu

nyt hallitus aikoo ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen miljardilla eurolla

hallitus nostattaa myös peruskuntien kiinteistöverojen alarajoja jolloin kuntien valtuustot joutuvat tekemään samoin

hallituspuolueet eivät useinkaan kerro mikä on eun hintalappu suomelle minäpä kerron

kuinka näitten pienien kaupunginosien siis vanhojen kuntien kaupunginosien asukkaiden tahto tulee ilmi ja demokraattisesti tehdään päätöksiä tässä uudessa suuressa peruskunnassa

tästäkin syystä me perussuomalaiset edellytämme että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin suomen euroopan unionille maksaman nettojäsenmaksuosuuden alentamiseksi

meillä on eri puolilla suomea satoja julkisia rakennuksia joissa on sisäilmaongelmia sekä tuhansia kilometrejä huonokuntoisia maanteitä

näihin panostamalla saamme ongelmat pienenemään ja ennen kaikkea työtä työttömille

lopuksi arvoisa puhemies kannatan edustaja lindströmin tekemää ehdotusta

raskaan ruuti ja ampumatarviketuotannon ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta kotimaassa arvioidaan jatkuvasti

toistaiseksi on ollut perusteltua säilyttää tuotantokykyä kotimaassa huoltovarmuusnäkökohtien vuoksi

tätä taustaa vasten ihmettelen suuresti miksi valtio on hylännyt kokonaan laukaan kunnan vihtavuoressa sijaitsevan ruutitehtaan

arvoisa puhemies

valtio ei ole edes yrittänyt antaa tukeaan ruutitehtaan säilymiselle

kuinka hallitus on siinä onnistunut sen jätän kaikkien läsnä olevien harkittavaksi

tähän johtopäätökseen olen tullut lähinnä mediasta saamieni tietojen perusteella joskin kävin jo vuosi sitten avustajani kanssa tutustumassa kyseiseen tehtaaseen ja sen ongelmiin